jo pelkät epäilykset ja ajatukset siitä että painostetaan uhkaillaan ovat iljettäviä kansanvallassa

tietysti ihmetyttää että määrätyt mediat ovat olleet tässä hyvin aktiivisia

katsovatko ne tätä lakia vai mahdollisesti omaa lähdesuojaansa ja asiaansa

se on kumma että kun kritisoidaan ja sitten kun tullaan kysymään mitä mieltä olet niin en mä nyt oikein muistakaan enkä mä nyt ole niin sanonut enkä mä nyt varsinkaan ole sitä tarkoittanut mitä olen sanonut

mutta se olennainen osuus tässä tietysti on se että kysymys on verrattavissa kirjesalaisuuteen ja se taas on perustuslaissa turvattu

se perusta jolla itse aion äänestää tämän lain hylkäämisen puolesta on juuri tämä perusoikeuspykälä

minä en ole niinkään huolissani tästä yrityssalaisuuden vuotamisesta tämän lain kannalta koska jos konna meinaa yrityssalaisuuksia vuotaa niin tuskin hän niitä työntekijänä työnantajansa sähköpostista käsin tekee tai sitten on perin juurin yksinkertainen konna

arvoisa puhemies

kyllä näissä perusteluissa ja myös vastalauseissa on hyvin kuvattu tämä asia niin että ei tämä nyt niin valtavan epäselvä ole

arvoisa herra puhemies

kun ministerinkin erityisavustaja on näihin puuttunut niin näihin täytyy vastata ja vastaan myös huomenna blogissani

kysymyksessä siis tässä vakuusjärjestelyssä on niin sanottu total rate of return swap rakenne jonka tämän päivän arvo on nolla

näin asia ymmärretään ja näin se on analysoitu ja näin se on kansainvälisillä markkinoilla ja kansainvälisissä erityisjulkaisuissa

me emme saaneet täysiä vakuuksia

ja luenpa tästä hallitusohjelmaa voitte arvata minkä hallituksen ohjelmaa tässä luen

mikäli jokin euromaa pyytää ervvltä siis vakausvälineeltä lainamuotoista tukea vielä portugalin jälkeen on suomi valmis harkitsemaan tätä vain sillä ehdolla että suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta

tämä rajaa suomen tosiasialliset vastuut enintään portugalin ja sitä edeltävien ohjelmien hyväksymisen mukaiselle tasolle

riippuu tietysti siitä miten ymmärtää sanan vakuus

kysyin jo täällä miksi itävalta ei lähtenyt valtiovarainministeri siellä puhui suoraan saksa hollanti ja heillä on vielä halvemmat rahoituskustannukset kuin suomessa

arvoisa puhemies

ja tämä on vapautta teidän täytyy pilailla

tämä englannin kieli sen takia että suomen kielellä ja ruotsin kielellä jos et näitä osaa niin et ole voinut näihin perehtyä

arvoisa herra puhemies

kun sanottiin muun muassa sdp ei rahaa pankeille ei rahaa sijoittajille näissä tukipaketeissa pelastetaan pankkeja ja sijoittajia

juuri pari tuntia sitten arvovaltainen brittiasiantuntija matthew lynn esitti että suomen pitäisi olla ensimmäinen lähtijä fixit koska se on terve talous

tämä on se linja mikä voimistuu

kun espanjalaiset pankit olivat viimeksi stressitesteissä ne menivät kirkkaasti läpi

hyvät ystävät arvoisat kollegat tämä ei toimi

hallitus ei vastaa kaikkiin kysymyksiin ja se rupeaa kyselemään oppositiolta ja sitten kun oppositio kertoo että vaihtoehto on se että itsenäinen rahapolitiikka palautetaan suomeen niin sitä ei joko ymmärretä tai sitten sanotaan että se ei ole vaihtoehto

ei tällä tiellä voida jatkaa

sinä maksat se on olennaista ja tämä vakuusasia on taitavaa hämäystä mutta kyllä sekin paljastuu

sanottiin että ei eurosta voi erota

slovakia jätti maksamatta kreikan ensimmäisen erän

onneksi tv uutiset kertoivat suomen kansalle hetki sitten että näin kävi

vasemmalla tiedetään että ei ervv hoida tätä asiaa ja jauhetaan vakuuksista kun tiedetään että niitä vakuuksia ei kerta kaikkiaan haeta eivätkä ne kuulu tähän

niin on saksalla pysyvä saatava ranskalla ensimmäinen saatava kaikilla niillä mailla jotka rahoittavat on ensimmäinen saatava

siellä ei ole sen jälkeen kuin veronmaksajien rahaa

kolmella tavalla voidaan rahoittaa

espanjaan tulisi roskapankki joka teknisesti olisi espanjan hallituksen hallinnoima

pankki kuin pankki

kiistäkää se jos väitätte että näin ei ole

näin ainakin väitetään että näin on lontoon pörssissä singaporen pörssissä new yorkin pörssissä

ja kyllä minä siihen enemmän luotan vielä kuin sosialidemokraattiseen valtiovarainministeriin tässä asiassa

sitten kun on ensisijaisista saatavista kysymys niin ne ovat kaikki samanarvoisia jotka ovat ensimmäisellä sijalla

ja vielä kun te sanotte miten pitäisi tehdä

siellä on perussuomalaiset opit voimissaan

imf on hyvin rajoitetusti mukana tässä

usa ei maksa japani ei maksa kiina ei maksa sitä kautta myöskään ruotsi ei maksa tanska ei maksa islanti ei maksa norja ei maksa ei intia maksa eikä kukaan muukaan

imf ei ole tässä mukana sen takia että tämä on annettu euromaiden hoidettavaksi ja sen takia se tulee paljon kalliimmaksi kuin nämä missä imf on voimakkaasti mukana

arvoisa herra puhemies

olen hyvin iloinen että ensimmäisenä allekirjoittamani välikysymys on herättänyt vilkkaan ja korkeatasoisen keskustelun johonka kansanedustajat ovat halunneet osallistua

tämä osoittaa että välikysymys on ollut tarpeellinen

arvoisa puhemies

viime kesänä espanja ja sen pankit selvisivät stressitesteistä lähes kuivin jaloin

italia horjuu arvoisa puhemies aivan siinä rajoilla

kreikan kolmospaketti on selvä

mutta ilmeisesti kaikki tämä mitä perussuomalaiset nyt esittävät tai mitä me hyvät kollegat olemme aikaisemmin esittäneet on valtiovarainministeri urpilaisen mielestä huultenheittoa

mutta kun kokoomus pelastaa suomalaiset työpaikat niinhän he sanovat tekevänsä niin rahalla ei ole väliä

siten vielä arvoisa puhemies muutama sana tästä matthew lynnistä jonka myös kollega ville vähämäki otti esille

hän on pitkän linjan talousmies tutkimusyhtiö strategy economicsin johtaja ja hän on esittänyt tämän näkemyksensä talouslehti the wall street journalin marketwatch sivustolla blogissaan

voi sanoa että sinne ei ihan kuka tahansa pääse kirjoittelemaan ja se on erittäin arvostettu saitti tämä wall street journal

hän sanookin näin päin että ei olekaan helpointa että eurosta lähtevät ne huonoiten pärjäävät maat vaan ehkä paras ratkaisu on että sieltä lähtevät ne parhaiten pärjäävät maat jolloin ne ovat enemmän optimaalinen yhteinen yhteismitallinen alue

tätä kannattaa lukea myös hakaniemessä tämä kannattaa lukea myös kansakoulukujalla ja apollonkadulla ja myös ymmärtää lukemansa

tyhjää on

missä ovat vihreät

johdonmukaisesti

me olemme siitä ylpeitä meistä kaikista

puheemme on siis ollut vaikuttavaa ja perille menevää

ei täällä huomenna päätetä eurosta täällä päätetään huomenna espanjan pankkituesta

joko etelästä joku poistuu tai pohjoisesta joku poistuu

tämä on täysin käsittämätön esitys vahingollinen eikä toimi

olen toistanut moneen kertaan

arvoisa puhemies

ja jos se putoaa maksajista takaajiksi niin sieltähän tulee lisää meille muille